jos puhutaan aktiivisesta työvoimapolitiikasta mikä on tyypillistä tanskalle ja ruotsille niin suomi ei enää ole siihen ryhmään kuuluva maa

suomessa on kyllä sitä vikaa että ollaan vähän liian helposti sitten eturintamassa kun on puhe jostain eu päätöksenteosta ja tiedetään että muut eivät ole läheskään niin innokkaita ja tulevat enemmänkin vapaamatkustajina kuin vastuunkantajina

mutta onneksi huomasin että te ilmoititte että olette valmis korjaamaan tukityöllistämisen ehtoja niin että esimerkiksi kolmas sektori ja työpajat pystyvät työllistämään paremmin kuin tämän kesän aikana

mutta kun tästä vattin tutkimuksesta otettiin aika tiukasti yhteen pari päivää sitten että mitä sillä vattin tutkimuksella voi perustella ja mitä se kuvaa niin oletteko miettineet ministeriössä sitä että käytäisiin tämmöinen kohderyhmäkohtainen tarkastelu

montako lasta siellä on mitä tulolajeja he saavat minkälainen on kulutuskäyttäytyminen kuinka etuuksia yhteen sovitetaan mikä on kunnallisten verojen ja veromuutosten vaikutus ja välillisten verojen vaikutus

ja tällä tapaa haettaisiin kohderyhmät katsottaisiin heidän kohdallaan mikä on muutosten kokonaisvaikutus kuinka paljon he hyötyvät vai hyötyvätkö ollenkaan

itse asiassa tämä hallituksen esitys on valiokuntakäsittelyssä muuttunut kuitenkin niin vähän että olisi melkein voinut pitää sen lähetekeskustelupuheenvuoron

tämänkin hallituksen esityksen yhteydessä joutuu pohtimaan kansallisen lainsäädännön ja edunvalvonnan suhdetta eun direktiiveihin

postilaki ja direktiivi koskettavat jokaista kansalaista

vastuuministeri ei kuitenkaan direktiivineuvotteluissa viitsinyt jäädä yksin ja kansallinen etu jäi valvomatta niin kuin on jäänyt aika monessa muussakin asiassa

arvoisa puhemies

manninen sanoi yhden ydinkohdan ainakin tuossa puheessa elikkä sen että toisella puolen rajaa lohi on yksityinen kala toisella puolella valtion kala

tämän hallituksen esityksen ydin on siinä että se mahdollistaa kermankuorinnan suuremmissa keskuksissa ja vaarantaa ajan myötä postinjakelun haja asutusalueilla

mutta siinäpä se ongelma onkin sitten kun sitä lähdetään ohi luonnon ja luonnonjärjestyksen omimaan ja siitä käynnistyy sitten semmoinen valtataistelu jota nyt on jatkettu vuosien vuosikymmenten ajan ja lopullista ratkaisua ei vielä näykään

täällä on tänään tulleessa viestissä ihan selvästi maininta että lainausmerkeissä siianpyynti siis lohenpyynti siianpyynnin varjolla alkaa ruotsissa nyt perjantaina mutta jo viime viikon lopulla ruotsista on tuotu kauppoihimme lohta

erityisesti kuitenkin pitäisi muistaa sen kauimmaisen kylän perimmäisen mökin asukas hänellä ei muutenkaan ole puolustajia liikaa

jatkossa voi syntyä tilanne kun tiedetään mikä on valtion velkaantumisvauhti että todetaan vain kylmästi että kun rahaa ei ole niin sitä ei sitten ole eikä ole enää mitään muuta keinoa kuin karsia palveluita

manninenkin hyvin tietää pitää kyllä omassa lausunnossaan erittäin pahana tätä hallinnollista muutosta ja ilmoittaa omana kantanaan että sopimus pirstoo päätöksenteon vesistöalueella jonka jakaa keskellä tornionjoen uomaa kulkeva valtakunnan välinen raja eri maissa eri viranomaisille joiden päätöksenteko ja päätöksenteon perusteet poikkeavat toisistaan jo kansallisten lainsäädäntöjen perusteella

kilpailutilannetta tasoittaisivat kaikille yrityksille asetettavat laatu ja saatavuusvaateet

laatu ja saatavuusvaateiden tulisi olla sellaisia että ne levittäisivät avautuvasta kilpailusta syntyvää hyötyä mahdollisimman laajalti

tässä asiassa tai tässäkään asiassa saattaisi joku muu sanoa en ole asiantuntija joten turvaudun hevosmiesten tietotoimiston lähteisiin joiden uskon kuitenkin olevan paikkansa pitäviä

nyt käy niin että hyödyn kuorivat suuret yritykset ja valtiolle jää tappion takaajan rooli eikä rahoitusrakennetta ole avattu ei ole avattu hallituksen esityksessä mutta ei kyllä valiokunnan mietinnössäkään

viimeisenä vielä sitten riista ja kalatalouden tutkimuslaitoksen lausunto jossa todetaan tornionjoen lohikannan meritaimenkannan ja siikakannan osalta äärimmäisen huolestuttava tilanne ja tällä hetkellä se kaikista heikoin tilanne taitaa olla meritaimenkannan kohdalla

harvaanasuttujen alueiden osalta kustannukset kaatuvat veronmaksajien kannettavaksi ja tuottoisten alueitten voitot menevät kilpailevien yritysten taskuun

tämä on ihan konkreettinen uhka joka realisoituu pomminvarmasti jos tähän asiaan ei saada mitä pikimmin ratkaisua

meillä välimatkat ovat pitkiä ja ravikilpailussa maksettavat palkinnot pienempiä kuin etelä suomessa

zyskowicz taitavana puhujana miettii hyvin tarkkaan mitä sanoo mutta miettii kyllä senkin mitä sanoo rivien välistä ja se on se tärkein viesti ja joskus on kyllä pelottava se viesti minkä ed

arvoisa puhemies

posti ja logistiikka alan unioni pau on väläytellyt työtaistelutoimien mahdollisuutta mutta toteaa tiedotteessaan aika selvästi että postilain valmisteluun liittyvät epäselvyydet ykkösluokan kirjeen asemasta on osoittanut lain valmistelun luokattomuuden

kun viime kaudella kysyin silloiselta maa ja metsätalousministeri korkeaojalta asiasta niin hän totesi omassa vastauksessaan että kyse oli puhtaasti kansallisesta ratkaisusta mutta että nyt jos halutaan palauttaa karhun kevätpyynti se vaatii kuitenkin kierroksen euroopan unionissa ja vahvistuksen sieltä

erityisen merkittävä ravitalous on osana maaseudulla tapahtuvaa elinkeinotoimintaa ja alueilla joissa vaihtoehtoisten työllistymismahdollisuuksien löytäminen on vaikeaa

tätähän te haluatte

kyllä

maaseudulla on totuttu ottamaan leipä hyvin monesta suunnasta ja minulle on aina ollut selvää että yritän aina puolustaa erityisesti maaseudun ihmisiä

nimenomaan me vastustamme saatavuusharkinnasta luopumista mutta emme me vastusta työperäistä maahanmuuttoa silloin kun se työpaikka on olemassa saatavuusharkinta säilytetään ja työnteon ehdot ovat oikeita

mielenkiintoista oli että maanantaina petofoorumissa ministeri anttila sanoi että jos hallitus on yksimielinen niin asetuksella voidaan päättää määräaikaisesta karhun kevätpyyntikokeilusta

tästä asiasta on helppo olla samaa mieltä

lakitasolla kilpailijoille ei ole asetettu laatu hinnoittelu tai palveluvaatimuksia ja se on se perusongelma

tämä oli mielenkiintoinen kanta

tästä hallituksen esityksestä varmaan tehdään hylkäysesityskin ja olen sen takana mutta etupuolelta sitä ei ilmankaan voi kannattaa

eli keskusta juoksee tässä asiassa vihreiden taakse piiloon kun tietää sen että vihreät eivät varmastikaan ole tämän kokeilun kannalla ja jos halua olisi ollut aidosti niin karhun kevätpyynnin palauttamisen olisi voinut prosessoida paljon aikaisemmin riippumatta siitä pitääkö se käyttää euroopan unionissa vai ei

tuo ed

me varmasti ministerin kanssa olemme samaa mieltä siitä että esimerkiksi karhun kohdalla pyyntikiintiöitä ja aluejakoja pitää rukata

tiilikaisen puheenvuoro oli aivan oikea ja tuo puheen loppuosa saa kysymään mitä me olisimme menettäneet jos olisimme hakeneet notifiointia

pulliaiselle totean siitä että kun tapetaan emä jota penikat seuraavat niin kaikissa tilanteissahan pykälät ovat valmiina semmoista tuomittavaa menettelyä varten ja yhtään semmoista tilannetta ei saisi tulla ja aina tällainen harkitsematon ja liipasinherkkä metsästys on tuomittava mutta niin kuin sanoin pykälät sitä varten ovat kyllä olemassa

näin ollen lapissa harjoitettava hevostalous on vakavan uhan alla toteaa antamassaan palautteessa muun muassa rovaniemen ravirata oyn toimitusjohtaja

kysyin siinä samassa yhteydessä siitä jos lapissa halutaan muun muassa muuttaa hirvenpyyntiaikoja keskisessä lapissa miksei muuallakin

minä en edes usko että semmoinen vastaus olisi tullut komissiosta että ei onnistu mutta vaikka olisi tullutkin olisi todettu että ei onnistu prosessi olisi kestänyt tietyn aikaa sen jälkeen sieltä olisi tullut selvät osviitat miten järjestelmää pitää muuttaa ja sen jälkeen sitä olisi sitten muutettu

eduskunta edellyttää että hallitus seuraa arpajaisverolain muutoksen vaikutuksia työllisyyteen ja maaseudun yritystoimintaan raviurheiluun ja nuorison kasvatukseen sekä harrastusmahdollisuuksiin ja reagoi tilanteeseen havaittujen ongelmien poistamiseksi

mutta kaiken kaikkiaan tämä petokysymys on ihan varmasti vaikea asia eikä käy ministeriä kateeksi että hän joutuu ratkomaan tämän asian

mutta kun ajatellaan että meitä peloteltiin myöskin sillä että joku voi tulla väliin ja prosessoida tämän kysymyksen

vieläkin tähän liittyen kysyisin siitä karhun kevätpyynnin mahdollisesta palauttamisesta mikä oli ikimuistoinen pyyntitapa osa suomalaista ainutlaatuista metsästyskulttuuria

kun ajatellaan euroopan unionia tällä hetkellä mikä taloustilanne on maailmanlaajuisesti eun sisällä ja mikä taloustilanne esimerkiksi kreikan valtion tilanteesta johtuen on niin juuri sekö olisi sitten päällimmäinen asia euroopan komissiossa joka vahtii sen mukaan mennäänkö eun alueella niin kuin pitää mennä että se olisi haastanut suomen valtakunnan sitten valtionoikeuteen siitä minkälainen kolmannen sektorin tukijärjestelmä täällä on

mutta sitten jos sitä petoasiaa lähtee purkamaan sieltä missä se ongelma on vaikein elikkä karhun ja ilveksen kohdalta niin nehän eivät ole sillä lailla uhanalaisia eläimiä niin kuin ovat esimerkiksi susi tai ahma

tähän petokysymykseen varmaan saisi sitten nopeimmin ratkaisua jos tämän karhu ja ilveskysymyksen pystyisi hoitamaan edes jollain lailla

minä uskon että sitten kun se paine pienenisi sieltä niin myöskin sitten paine salametsästykseen ja petojen salakaatoihin pienenisi sitä kautta koska tämä ongelmakin hyvin nopeasti sitten lievenisi jos näiden kahden pedon osalta päästäisiin edes jonkunlaiseen ratkaisuun

edustan tässä keskustelussa sitä kantaa että jos riskit edes osaksi sosialisoidaan niin silloin valtion kantaman riskin vastineeksi pitää tulla osakkeita ja määräysvaltaa

keskustelu varmaan olisi helpompaa jos ministeri lindenin sanomisetkin olisivat linjassa siihen nähden mitä hän sanoi viikko sitten kyselytunnilla tästä kermankuorinnasta

koskaan valtion ei pidä mennä väliin maksumieheksi ylikorkeitten tuotto odotusten ja niitä vääjäämättä seuraavan suuremman riskin välille

mitä useamman yritysjohtajan rahoitusmaailmaa tuntevan henkilön kanssa keskustelin tästä asiasta niin he olivat kyllä laitalukien samaa mieltä kuin ne ainoastaan viisi kansanedustajaa silloin kun kaupthing pankin tuesta päätettiin

nyt tässä hallituksen esityksessä todetaan että työeläkemaksun pitkän aikavälin nousupaineita vähennetään nostamalla tuotto odotuksia ja lisäämällä sijoitusriskiä

kannattaa varoa ettei käy niin kuin yhdysvalloissa jossa eläkkeelle jääneet ihmiset joutuivat palaamaan töihin kun heidän eläkerahansa oli tupeloitu taivaan tuuliin

arvoisa puhemies

mitä tulee sitten tähän rakentamiseen suhteessa reitti ja palveluvarustukseen niin ongelmahan on se että ensin rakennetaan ja reitti ja palveluvarustus ei ole kunnossa ja se tarkoittaa sitä että sitä lisääntyvää käyttöä ei kyetä nykyiselläänkään ohjaamaan merkityille reiteille ja palveluvarustuksen piiriin ja se on se ydinongelma mihin tässäkään hallituksen esityksessä ei puututa vaikka siellä pieni siemenraha reittirakentamiseen onkin

kyllä kysymään hyväksyessään määräaikaisen lain huomautti että työeläkejärjestelmän uskottavuuden kannalta olisi ongelmallista jos tuettaessa lainsäädäntötoimin eläkelaitosten vakavaraisuutta samaan aikaan työeläkelaitoksista jaettaisiin varoja ulos asiakashyvityksinä

vaikka asia on pieni niin se on tärkeä niille joita se koskee ja tässä kohtaa pitää valiokuntaa kiittää ansiokkaasta työstä ja siitä että tänne mietintöön on otettu maininta siitä että poronhoitajien sijaisaputarpeesta voidaan myöskin ilmoittaa nykyaikaisin välinein silloin kun ollaan maastotöissä ja yhteydenpito on muuten hankalaa

kyllä tästä jätevesien puhdistuksesta ja jätevesien vaikutuksesta alapuoliseen vesistöön on tullut aivan tuoretta palautetta nimenomaan paikallisilta ihmisiltä

on täysi syy kysyä että eikö valiokunta tuolloin tiennyt mitä lausui kun nyt tässä tuoreemmassa mietinnössään perustelee asian juuri päinvastoin

esimerkiksi se että kuntaraja rytkäistään aluetta menettävältä kunnalta kysymättä mitään ei kyllä tyylipisteitä anna sille joka sen päätöksen tekee

elikkä valiokunta oikeastaan edellyttää ainakin minun tulkintani mukaan sitä että ohjeistuksessa otettaisiin huomioon se että tämä ilmoitus voidaan tehdä tekstiviestillä enkä minä ainakaan näe mitään estettä sille että tällainen joustava käytäntö olisi mahdollista

toinen on kyllä se että kun alueita on menetetty iso kantatila pakkolunastusmenettelyssä esi isiltä perintönä saatu tila ja he joutuvat sitten yksityisinä maanomistajina jalkoihin niin sitten kuitenkin muuta yksityistä oikeutta ja vaatimuksia kunnioitetaan aivan eri tavalla että muutetaan kuntaraja muutetaan puistolaki ja kuitenkin joidenkin yksityisten oikeuksien yli mennään mennen tullen

toisena asiana valiokunta huomauttaa että asiakashyvitykset ovat yksi harvoista kilpailukeinoista yhtiöitten välillä ja ovat osaltaan kannuste tehokkaaseen toimintaan

sinällään pitää vielä toistaa se että on erittäin hyvä että tämmöisestä määräaikaisesta kokeilusta välivaiheesta jolloin ei ollut edes sitä kokeilua ollaan siirrytty pysyvään järjestelyyn

kun ajatellaan porotalouden tulevaisuutta niin on äärimmäisen tärkeää että ne jotka siellä ovat mukana pystyvät hoitamaan työtä myöskin silloin poikkeustilanteessa ja jos eivät pysty niin sitten heillä on luotettava tuuraaja mahdollisimman joustavin järjestelyin

toinen kysymys mikä herää on se että eikö eläkevaroja olisi viisasta sijoittaa enemmän kotimaisiin kohteisiin vaikka sitten niihin kelkkatehtaisiin

jos jako on kolmasosa kotimaisiin sijoituksiin ja kaksi kolmasosaa ulkomaalaisiin niin se kai kertoo riskeistäkin jotain

samalla lisätään myöskin porotalouden houkuttelevuutta ammattina niin että yhä useammat nuoret jotka tuntevat vetoa porotalouden pariin voivat tehdä myöskin sen valinnan että lähtevät tuon elinkeinon harjoittajiksi

sille jolle erämaakokemus on semmoinen ylimalkainen voi ajatella että kaikki on kohdallaan mutta joka tuntee sen luonnon paremmin sen on pakko tunnustaa että syytä huoleen on

tämän tuoreen helsingin sanomien jutun mukaan riskimaihin esimerkiksi italiaan ja kreikkaan on sijoitettu eläkevaroja noin neljän miljardin euron verran

arvoisa puhemies

jotta joku muistuttaisi eduskuntaa myös siitä että riskien kantaminen tarkoittaa totuuden hetken koittaessa myös maksamista kannatan ed

kuvaavaa tälle ajalle on se että kun kaikki vähänkään talousasioita seuraavat tiesivät että kreikka on väärentänyt kansantalouden kirjanpitoa jo pitkään ja että sen taloudessa on paljon ilmaa niin vasta viimeisessä hädässä kun pää tuli vetävän käteen tunnustettiin tosiasiat ja haluttiin nähdä se kuinka surkeassa jamassa kreikan talous oli ja on

arvoisa puhemies

petokorvauksia vaikka ne ovatkin ihan oma lukunsa on jouduttu odottamaan joskus jopa lähemmäs kaksi vuotta mikä on aivan liian pitkä aika ja lisäksi eduskunnassa useampana syksynä sitten on väännetty kättä määrärahojen riittävyydestä

se mikä tässä hallituksen esityksessä on hyvää on se että siinä otetaan erityishuomion kohteeksi nuoret ja myöskin paikallisuus korostuu elinkeinon harjoittamisessa

minä vielä perään sitten että kuinka jos ajatellaan mikä markkinatilanne silloin tätä esitystä alun perin tehtäessä oli ja mikä se on sitten nyt tilannehan on aivan toisenlainen te varmasti tunnustatte sen ja kuitenkin nämä samaisen valiokunnan kahteen eri otteeseen antamat mietinnöt ovat keskenään täysin ristiriitaiset kuinka te tämän voitte perustella

ne ovat ihan oma maailmansa mutta yhteistä näille alueille kuitenkin on sitten tämä petotilanne niin kuin äskeisessä keskustelussa todettiin

tilannehan on niin että jos poronhoitajien pääoma sulaa käsiin elikkä se paljonko heillä on poroja niin silloin kaikki nämä tukijärjestelmät ovat turhia

viittaan myös vielä tähän helsingin sanomien taloustoimittajan hyvin asiantuntevaan ja laajaan artikkeliin joka on tämän päivän lehdessä

kuitenkaan lapissa ja kainuussa ei ole yhtään liikaa mökkejä lämpimillä ja jos tämä poronhoitoalueen raja lähtee liukumaan kainuusta pohjoiseen ensialkuun itärajaa seuraten niin mihinkä se sitten lopulta pysähtyy sitä ei tiedä kukaan

porotalouden kohdalla aivan liian useasti unohdetaan se että porotaloudella on äärimmäisen vahva kytkentä matkailuun matkailun imagoon alueitten kiinnostavuuteen lähiruokaan

se on osa perinteistä kulttuuria elämäntapaa ja porotaloudella on vahva kytkentä myös muihin toimeentulolähteisiin esimerkiksi kausiyrittäjyyteen ja eipä tuolla pohjoisessa itä suomessa kainuussa liian paljon näitä toimeentulon lähteitä muutenkaan ole

arvoisa puhemies

minä olen ed

hoskosen kanssa siitä ihan samaa mieltä että natura suojelussa natura alueella oleellista on nimenomaan se mikä on se suojeluperuste

sitä suojeluperustetta verrataan sitten siihen kilpailevaan käyttömuotoon ja jos siinä on ristiriita silloin tulee ongelmia mutta jos ei ole ristiriitaa niin sitten voidaan sallia tiettyjä toimintoja natura alueella

siitä olen aivan samaa mieltä

esimerkiksi vuotoksen altaan alueesta on sanottu että korvaava alue löytyy aivan hyvin kaikkine luontoarvoineen

niinköhän löytyy sitten korvaava alue lapista tälle

arvoisa puhemies

tämä on eräs niistä runsaista muutoksista joita on tehty työttömyysturvaan ja siihen liittyviin pelisääntöihin

kaiken kaikkiaan on arvioitu että korotettua ansio osaa maksetaan määräaikaisesti pitkän työuran tehneelle tai työllistymistä edistäviin palveluihin osallistuvalle

ihmettelen sitä että kun työttömyysturvaan yritetään saada joitain parannuksia niin se on hyvin pitkä ja kivulias kolmikantainen valmisteluprosessi mutta nyt sekä sak että sttk toteavat omissa valiokunnalle antamissaan lausunnoissa että nyt tämä on saneltu yksipuolisesti ja heidät on ohitettu kokonaan tämän asian valmistelussa